kuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa

tämä voisi merkitä esimerkiksi ikäihmisten muuttoa lastensa perheiden lähelle maan yleisen sisäisen muuttoliikkeen mukaisesti eli maaseudulta ja pikkukaupungeista kasvukeskuksiin ja suuriin kaupunkeihin

nimittäin kun itse olen toiminut reumapotilaitten hoitajana silloin aikoinansa sairaanhoitajan tehtävässä niin toimin todella näitten henkilöitten kanssa jotka tulivat jatkohoitoon reumasäätiön sairaalasta ja hyvin moni ystävä lähipiiristäni on saanut hyvän hoidon reumasäätiön sairaalasta

arvoisa puhemies

määräraha kohdentuu pääosin sotilasvammakorvauksiin sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin rintamalisiin ja rintamaveteraanien kuntoutukseen

kuntalaki muodostaisi edelleen kunnan hallinnon ja kunta ja talouden että kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan

jos työttömyysetuuden suojaosaa ei sidota indeksiin myös reaalinen merkitys voi vähentyä nopeasti yleisen hintatason ja ansiotason nimellisesti kohotessa

myös tutkijana pidän sitä työtä mitä tutkimustyötä on tehty reumasäätiön sairaalassa hyvin arvostettuna ja arvostan sitä työtä kaiken kaikkiaan mitä koko suomelle on säteillyt reumasäätiön sairaalasta

tarkoituksena on että lait tulisivat voimaan ensi vuoden alusta koska lainmuutoksen kustannusvaikutuksia sekä vaikutuksia kuntien palvelujärjestelmään ja asukkaiden asemaan on vaikea ennakolta arvioida

ne mahdollistaisivat vammaisetuuksia myönnettäessä välttämättömien tietojen siirtämisen sähköisesti yhteisön jäsenvaltioiden ja sosiaaliturvasopimusvaltioiden välillä

uudessa kuntalaissa korostetaan erityisesti kunnan toiminnan johtamista kokonaisuutena päätöksenteon demokraattisuutta ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnan talouden kestävyyttä

ja sitten vielä edustaja elomaa

ja kun oikein otettiin tilastoja niin kymmenen vuoden aikana nämä hoitopäivät ovat vähentyneet ja nimenomaan hoidettujen vuodeosastopotilaitten määrä on viidennekseen vähentynyt

aloitteen ovat allekirjoittaneet myös keskustan eduskuntaryhmän ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajat ja toivomme todellakin että mietinnön ja lausunnon antavat valiokunnat ottavat myös tämän meidän lakiesityksemme

eräs tärkeä asia mikä toteutuu ja saa jatkoa on työpankkikokeilu joka laajennetaan valtakunnalliseksi tavoitteena parantaa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia

kunnan toiminnan kokonaisohjaus tulisi ottaa huomioon muun muassa kuntastrategiassa kunnan johtamisessa omistajaohjauksessa sekä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen turvaamisessa

indeksitarkistusten aikaistaminen koskee kansaneläkeindeksiin sidottuja eräitä kansaneläkelaitoksen toimeenpanemia perusturvaetuuksia sekä toimeentulotukea

pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja sekä sairaus ja kuntoutusrahoja esitetään korotettavaksi työmarkkinatuen tasolle

indeksiin sitovissa vaatimuksemme

kuntastrategiassa valtuusto määrittelee kaikkea kunnan toimintaa koskevat pitkän aikavälin tavoitteet ja myös suuntaa sitä miten resurssit käytetään tavoitteiden kannalta järkevällä tavalla

täällä edustaja zyskowicz kun tätä laajempaa kannustavan sosiaaliturvan keskustelua tässä yhteydessä käydään viittasi keskustan puheenjohtaja sipilän tekemään avaukseen liittyen nuoriin ja heidän toimeliaisuuteensa ja toisaalta saamaansa sosiaaliturvaan

minulle sanottiin että syksyllä aikaisintaan kesällä elikkä kesään asti vähintään

tämä parantaa esimerkiksi opiskelevien lapsiperheiden taloudellista tilannetta

uutena rokotteena kansalliseen rokotusohjelmaan esitetään lisättäväksi erityisesti lasten terveyden kannalta tärkeä rotavirusrokote

ja minä olen nyt kysynyt tätä hyvin monelta minulla on tänne mahdollisuus lähettää vaikka kuinka monta henkilöä jotka todistavat että näin on sanottu monessa muussakin yhteydessä ihan henkilöstölle myöskin

haluan tässä kohden tähdentää tuota zyskowiczin puheenvuoroa tarkentaakseni että minusta ei voi samaan lauseeseen niputtaa ministeri risikon isoa ajatusta koko sosiaaliturvan muuttamisesta vastikkeelliseksi

sitten hieman näistä lisäyksistä jotka kohdistuvat palveluihin

ihan lopuksi vain totean että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tälle hallinnonalalle on esitetty lisäyksiä

muutamme silloin periaatteellisesti sitä mitä olemme oppineet sosiaaliturvalla ymmärtämään varsinkin kun olen käsittänyt sen tarkoittavan sekä perusturvan työttömyysturvan että toimeentulotuen saajia

edustaja halmeenpää ja sen jälkeen sitten ministeri rehn

sitten tämä mihin ed

sitten on myöskin mielenterveys ja päihdeongelmaisten hoitoon lisärahoitusta ja myöskin ukk instituutin toimintaan

kuntalaissa ohjattaisiin kuntia ottamaan huomioon kunnan kokonaisetu sekä tytäryhtiöiden toiminnassa että järjestettäessä palveluja yhteistoiminnassa tai ostopalveluina

tämä keskustan esitys on täsmäesitys

arvoisa puhemies

lisäksi isyysrahaoikeus muuttuu lapsikohtaiseksi siten että isän oikeus isyysrahaan aikaisemman lapsen perusteella ei enää pääty uuden isyysrahakauden alkaessa

määräraha kohdistuu siten ikääntyneiden palveluihin kuten kotihoitoon omaishoidon tukeen pitkäaikaiseen hoivaan ja hoitoon sekä tehostettuun palveluasumiseen

heidän osaltaan esitämme että pitäisi tutkia kaikki mahdolliset vaihtoehdot esimerkiksi se että työmarkkinatuelta ei pudottaisi vain toimeentulotuen varaan vaan siellä pysyttäisiin paremmin tai että toimeentulotukea saavia nuoria velvoitettaisiin aktiivisemmin käyttämään palkkatukea ja kuntouttavan työtoiminnan muita aktiivisen työvoimapolitiikan keinoja

vaikka tuossa ei varsinaisesti kysymystä ollutkaan niin vastaan

on todella ilo todeta että vihdoinkin saadaan aloittaa henkilö kohtaisen avun vaiheittainen kehittäminen

täällä on tullut myöskin esille se että kaksi miljoonaa olisi ollut se auttava tekijä mutta te ette ole ottaneet huomioon sitä että tämä kaksi miljoonaa oli vain yksi viidestä auttavasta keinosta

me emme tule esittämään sitä

tämä edellyttää sitä että toimeentulotuki siirrettäisiin kelalle jolloin sosiaalityöntekijöillä olisi aidosti mahdollisuus näitä nuoria työhön ja toimeliaisuuteen kannustaa

kunnan toimintaa ja päätöksentekoa tulisi avata kuntalaisille myös verkkoviestinnän keinoin

valtionavustuksella tuettavien hankkeiden painopistealueet on määritelty sosiaali ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa niin kutsutussa kaste ohjelmassa

siinä olisi tarvittu paljon paljon muutakin ja niistä neljästä muusta esityksestä jotka reumasairaalan säätiön edustajat tekivät osa oli lainvastaisia

otetaan täältä nyt niitä henkilöitä jotka ovat täällä aikaisemmin jo pyytäneet puheenvuoron mutta sitten myöskin teitä jotka nyt pyydätte

määräraha on tarkoitus käyttää lasten ja nuorten palveluihin erityisesti mielenterveyspalvelujen kehittämiseen perheiden palvelujen kehittämiseen syrjäytymisen ehkäisemiseen alan henkilöstön työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen sekä perusterveydenhuollon toimivuuden parantamiseen

keskustelu on päättynyt kysellä että asia

ei voi tehdä sellaista lakia jossa yksi potilasryhmä nostetaan muitten edelle

vasenryhmän juuri jättämä ja perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja timo soinin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja pirkko ruohonen lernerin allekirjoittama lakialoite olisi hyvä saada etenemään pikaisesti jotta tuo kirsikka saataisiin mukaan kakkuun

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies

kun me tässä suorastaan kilvan kehumme hallituksen esitystä ja tuemme sen etenemistä niin vastavuoroisesti hallitus voisi ottaa tästä erinomaisesta lakialoitteesta kopin

on kansainvälinen arviointi ja sitten myös meidän kansallinen arviointi siitä mitä pitäisi tehdä eläkejärjestelmälle

lisäksi syksyn aikana käynnistyy yhdessä alan ammattijärjestöjen ja kuntaliiton kanssa valmisteltu toimiva terveyskeskus ohjelma

työkyvyttömyyseläkkeitä pohditaan ja yleensä työkyvyttömyyteen liittyviä tukimuotoja myöskin ihan konkreettisia tukimuotoja mietitään tässä meidän osatyökykyisten toimenpideohjelmassa ja siinä konseptissa mitä me nyt rakennamme työpaikoille

meillä on myöskin koordinaatioyksikkö pirkanmaalla joka on keskittynyt nimenomaan lastenreumapotilaitten niin sanottuun saattaen vaihtamiseen

tämä eroavaisuus johtuu siitä että näille jotka ovat varhentaneet omasta tahdostaan tietysti se varhennus tulee myös tähän takuueläkkeeseen

meillä on lukuisia terveyskeskuksia jotka toimivat erinomaisen hyvin

no niin kiitoksia ministerille ja sitten me siirrymme puhelistaan

vaikka järjestelmässä on paljon hyvää löytyy myös paljon puutteita joista suurin on se että palvelujen saatavuus vaihtelee kuntakohtaisesti

työkyvyttömyyseläkkeet kaiken kaikkiaan aivan niin kuin kysyjä tietää ovat erittäin tärkeät siinä tilanteessa kun me pohdimme tätä kokonaisjärjestelmää tätä koko eläkejärjestelmää

sitä vaan tietysti on pohtinut vanhana laatupäällikkönä miksi sitten sitä toimintamallia millä se laatupalkinto saatiin ei ole jatkettu

luottamushenkilöiden aseman korostamiseksi kunnan päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa laissa tuodaan esille vaihtoehtoisia toimintamalleja kuten valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli

me tunnemme tai itse henkilökohtaisesti näen en voi puhua ryhmän puolesta koska mitään virallista kantaa ei ole otettu vähän tässä tapauksessa jopa edustaja zyskowiczia kompaten että nuoret tarvitsevat muutakin kuin vain mahdollisuuden saada sosiaaliturvaa työttömäksi jäädessään

mutta tässä kun on jo se että useat näistä jotka ovat niillä lisäpäivärahoilla eivät ole siinä omasta tahdostaan vaan he ovat jääneet työttömiksi ja ovat sitä kautta siinä

toimiva terveyskeskus ohjelma kohdistuu työkäytäntöjen työnjaon ja alan koulutuksen muuttamiseen johtamisen ja hallinnon uudistamiseen sekä tutkimus ja kehittämistyön uudelleenorganisointiin

ja tässä kaikille ilmoitettakoon että asian käsittely keskeytetään edustaja myllykosken puheen jälkeen ja jatkamme sitten tiistaina

olisiko se sitten auttanut en tiedä

sitten näistä osaamiskeskuksista

tämä oli hyvä kysymys koska olemme juuri käynnistämässä selvitystä tästä vapaaehtoistyöstä elikkä siitä mitä kaikkia edellytyksiä se luo ja mitä siinä pitää olla koska me haluamme säilyttää sitä vapaaehtoistyötä